tältä osin toivon että myös keskusta uuden johtonsa toimesta täällä vähän valottaisi meille sitä eroa mikä teillä on tähän perussuomalaiseen linjaukseen joka hakee eurosta eroa

sanon jottei jää väärää tulkintaa siitä mitä nyt ollaan tekemässä

otetaan esiin se te muistatte kyllä edustaja tölli varmasti hyvin tarkkaan sen lain sieltä ja katsotaan mitä oli otsikon keinot alla ne keinot mitä siinä ensimmäisenä keinona kerrotaan

arvoisa puhemies

kun käytitte täällä ryhmänne puolesta puheenvuoron totesitte siinä että hallituksen päätöksentekokyky olisi kiinni siitä että yksi puolue hallituksessa ei ole suostuvainen tekemään tätä eläkepäätöstä elikkä eläkkeen pakkopäätöstä

sitä vastoin keskustan linja ei lisää kuluttajien luottamusta kun te olette pienentämässä kulutuskysyntää tilanteessa jossa pitäisi päinvastoin sitä vahvistaa

sama keino arvonlisäveron korotus heikentää yrittäjien luottamusta talouteen ja se heikentää yrittäjien mahdollisuutta tuottaa tällä hetkellä lisää työpaikkoja joita tarvitsemme

te ette kiinnittänyt huomiota puheessanne

onko tämä ymmärrettävä niin että teidän päävaatimuksenne on siis edelleen se että lakisääteistä eläkeikää täytyy pikaisesti pakolla nostaa

on myös hyvä että valtiovarainministeri totesi hyvin painokkaasti että nyt ei ole kysymys kvartaalikapitalismista ei kvartaalitaloudesta

olen huolissani niistä puheenvuoroista joissa taloutta kuvataan darwinistiseksi maailmaksi jossa heikkojen on väistyttävä vahvojen tieltä

sosialidemokraattien näkökulmasta talous on ensisijaisesti politiikkaa politiikkaa johon poliitikkojen on otettava nyt kansainvälisesti vahvempi ote eikä oltava koko ajan nöyristelemässä nöyränä markkinavoimien edessä

tämä hallitus ei pidä turhana sitä työtä mitä työmarkkinajärjestöt tekevät myös työurien jatkamiskysymyksessä mutta tämä hallitus ei etukäteen päätä työmarkkinajärjestöjen puolesta mikä sen lopputuloksen pitää olla

ja haluan korostaa että siellä pöydällä on monta muutakin asiaa kuin pelkästään teidän ajamanne lakisääteisen eläkeiän pakkonosto

kunnallinen itsehallinto tarkoittaa kuntalaisten keskinäistä oikeutta ja mahdollisuutta päättää itse itseään koskevista asioista

tältä osin meidän kuntarakenne ja vahva kunnallinen itsehallinto on mahdollistanut viimeisten vuosikymmenten aikana hyvin vahvan palveluverkon syntymisen tähän maahan

toisaalta vahva kunnallinen itsehallinto on mahdollistanut meille selviytymisen monista kriiseistä myös monista sellaisista talouskriiseistä joissa monet muut eurooppalaiset maat ovat tälläkin hetkellä suurissa vaikeuksissa

muutos on tapahtunut siinä että monien kuntien väestörakenne on tehnyt aiemmin sinänsä vahvoista kunnista heikkoja kuntia

tämän seurauksena meillä on kunnallista itsehallintoa siirretty pois kuntalaisten keskinäisestä päätöksenteosta erilaisille ylikunnallisille organisaatioille ja tätä itse en pidä enää kunnallisena itsehallintona

tämän vuoksi koko tämän kuntauudistuksen ydin minulle on kunnallisen itsehallinnon palauttaminen

se voi tapahtua vain siten että meillä on kuntia joissa on riittävästi tehtäviä joista tuo kunnallinen itsehallinto voi päättää ja että tuo päätöksenteko tapahtuu yhdessä paikassa siellä kunnanvaltuutettujen toimesta

tämän vuoksi itse olen hyvin suruissani siitä keskustelusta joka on mennyt enemmänkin nyt tähän menettelytapakeskusteluun

valitettavaa on myös se että kun puhutaan kuntien tehtävistä niin erittäin tärkeät palvelutehtävät ovat jääneet oikeastaan ainoaksi mistä tässä puhutaan

olen nimittäin sitä mieltä että vahva peruskunta tulevaisuudessa voi vastata kestävällä tavalla niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti kunnan palveluista vain siten että se pystyy turvaamaan myös oman kuntansa ja alueensa elinvoiman

se edellyttää monia sellaisia ratkaisuja jotka liittyvät yhdyskuntarakenteen kehittämiseen elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja vastaaviin asioihin jotka eivät ole suoraan kuntalaispalveluita

nimenomaan nämä viimeksi mainitut asiat jotka eivät ole näitä peruspalveluita edellyttävät vielä vahvempaa kuntarakennetta kuin pelkästään peruspalveluja varten

tämän vuoksi se keskustelu joka käydään nyt kuntakoosta on sillä tavalla vähän pielessä että kysymys ei ole yksittäisistä asukasmäärärajoista

ratkaisevampaa on se minkälainen rakenne kunnassa on jotta kunnassa on riittävästi työvoimaa huolehtimaan oman kunnan peruspalveluista mutta myös siitä tarpeesta jota yksityinen elinkeinosektori tarvitsee työvoiman osalta ei vain tällä hetkellä vaan pidemmälle tästä eteenpäin jotta se voi rakentaa omaa investointipolitiikkaansa ja jotta se voi rakentaa tuon kunnan vahvaa elinkeinorakennetta

tältä osin toivon että tässä keskustelussa jota tänäänkin jatketaan voitaisiin mennä askel pidemmälle ja silloin puhuttaisiin jo vahvan peruskunnan kriteeristöstä

hallitusohjelman mukaisesti kysymys on silloin siitä että vahva peruskunta on vain sellainen joka pystyy huolehtimaan itse kaikesta muusta paitsi erityisen vaativasta erikoissairaanhoidosta ja vastaavasta sosiaalihuollosta

ehkä virheellisesti oli kuunneltu allekirjoittaneen puheenvuoroa

totesin päinvastoin että sosialidemokraattisella eduskuntaryhmällä on täysi tuki hallitusohjelmalle jossa todetaan hallitusohjelmassa selkeät kirjaukset siitä että jos tarvitaan lisää sopeuttamistoimenpiteitä niin miten ne tehdään

voin tarvittaessa tämän istunnon jälkeen kertoa mitä hallitusohjelmaan on kirjattu jos kokoomuksen ryhmässä ei ole sitä luettu

koti se on vanhainkotikin

myönnän että minulle sen takia se kun joissakin puheenvuoroissa on jotenkin kielteinen suhtautuminen ylipäätään siihen että voisi olla hyvinkin kodinomaisia laitoksia on ihmeellinen näkökulma

suomessa on tehty linjaus aivan oikein vähentää laitospaikkojen suhteellista osuutta mutta olen pahoillani siitä että se on jossain vaiheessa ymmärretty niin että pitää absoluuttisesti vähentää laitospaikkojen määrää

kun vanhusten keskuudessa suuri ongelma on yksinäisyys niin olen ihmeissäni siitä että meillä on niin suuri vimma yksin asumiseen vanhustenhoidossa

tämän haluan sanoa ihan sen takia että mielestäni siinä puheenvuorossa jonka edustaja rehula käytti ja niissä puheenvuoroissa joita keskustan edustajat ovat käyttäneet laitoshoidon henkilöstömitoituksesta on vähän samaa sävyä

puheenne ovat ivaa pilkkaa kun puhutte desimaalikikkailusta kun puhutaan siitä että pitää saada riittävästi vanhuksille hoitajia

arvoisa puhemies

annan kiitosta keskustalle siitä että kun olemme aina miettineet mikä on se normaali pienituloinen keskustalainen lapsiperhe mitä te käytätte näissä laskelmissa niin teidän laskelmissanne se on nyt kerrottu

hallitus ei ole kunnallisveroa kyllä nostanut epäilen että aika moni keskustalainen kunta on niitä päätöksiä tehnyt

jos edustaja saarikolle jäi vielä epäselväksi sekä tämän päivän että koko vaalikauden keskustelujen perusteella sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja puolueen kanta tähän eläkekysymykseen niin tehdään se nyt kerralla selväksi

hallituksella on siihen lista jossa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään ei siis lisätä nettomääräisesti ja tässä kehysriihessä kuten pääministeri ja monet ministerit ovat kertoneet ei leikata palveluista elikkä kuntien valtionosuuksista ja sen takia on jouduttu menemään myös tänne tulonsiirtopuolelle

niissä hyvätuloisissa lapsiperheissä ei ole niitä tupakkamiehiä läheskään siinä suhteessa kuin niissä pienituloisissa aidosti pienituloisissa lapsiperheissä ja jos teidän äsken kuvaamallanne tavalla siellä ollaan valmiit maksamaan tästä enemmän niin niihin pienituloisiin lapsiperheisiin se ratkaisu kohdistuu paljon paljon enemmän niin tulonjaollisesti kuin perheen käteen jäävän tulon osalta